ensimmäisiä merkkejä orastavasta talouskasvusta on jo saatu mutta kohenevan talouden vaikutukset julkiseen talouteen tai työllisyyteen nähdään vasta seuraavina vuosina

tämä suomen talouden tilanne on niin monivivahteinen yhtälö tällä hetkellä että toivoisin suomen eduskunnalta hieman avarampaa katsetta siinä että näkisimme tämän hallitusoppositio asetelman yli ja ryhtyisimme todella laittamaan maata kuntoon

käsittelyssä oleva sisäministeriön pääluokka on äärimmäisen tärkeä pääluokka tänä päivänä

siihen hallitus on tehnyt monia hyviä esityksiä ja uskon että ne menevät läpi ja toivon että tällainen pelottelu että koko maailma ensi yönä kaatuu ei pidä paikkaansa

varmaan kaikki olemme samaa mieltä että tämän tärkeämpää asiaa kuin sisäinen turvallisuus tällä hetkellä tässä maassa ja tässä salissa ei ole

tällä hetkellä talouteemme sisältyy monia uhkia ja riskejä joista työttömyyden kasvu julkisen talouden velkaantuminen korkotaso ja heikko työn tuottavuus ovat lähivuosien suurimmat ongelmat

ensinnäkin muistan kun pohjois karjalan rajavartioston entinen komentaja eversti martti kukkonen virassa ollessaan aina aloittaessaan puheenvuoroja kotimaakunnassani pohjois karjalassa aloitti puheen usein sanomalla että rajalla on rauhallista

talousvaliokunta tässä antaa selvän vinkin siitä miten tulee menetellä elikkä pitää pyrkiä tulevaisuudessa rakentamaan sellaiset järjestelmät joissa suomeen jää malmien arvosta yhä enemmän

monesti jäin miettimään noita sanoja mitä ne tarkoittavat mutta se selvisi aika nopeasti eversti kukkosen puheesta että rajalla rauhallista tarkoittaa sitä että meillä on turvallista elää pohjois karjalassa ja sitä samaa totta kai koko rajavartioston valvomalla alueella suomen rajoilla

suomessa hyvällä talouspolitiikalla on työttömyys laskenut merkittävästi niin että työttömyysaste on laskenut lähelle kuutta prosenttia ja kehitys on ollut koko ajan parempaan suuntaan

outokumpu oy ja rautaruukki aikanaan lopettivat kaivostoiminnan suomessa ja sen jälkeen tämä kaivosala jäi täysin ulkomaisten malminetsijöiden ja kaivostoiminnan harjoittajien käsiin

tästä tilanteesta meidän on ihan välttämättä päästävä eroon

yhdysvalloista alkanut luottokriisi on jo kaatanut merkittäviä taloustoimijoita ja euroopassa pelätään heijastusvaikutuksia tulevaksi lähiaikoina

velkarahalla eläminen ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu joten jo tämän vaalikauden lopulla meidän tulee selvittää millä keinoin käännämme julkisen talouden kestävälle uralle

se että poliisi tulli ja raja tekevät yhteistyötä tässä maassa on äärimmäisen tärkeä asia ja erehtymättömyyden illuusiostaan mutta mihinkäs seepra vaikkakin pienet määrärahalisäykset tulevat ne tulevat erittäin suureen tarpeeseen ja tässä maassa pitää valmistautua myös siihen että tarvittaessa voimme tarvittavilla lisäbudjeteilla osoittaa lisämäärärahoja sen tilanteen mukaan mikä rajoilla on

suomessa pohjois suomessa kainuussa ja itäisessä suomessa on erittäin paljon nousevia alkavia kaivoshankkeita

hallitus varautuu budjettiesityksessään kotimaisen kysynnän lisäämiseen

mielestäni on erittäin perusteltua että jo tällä vaalikaudella kiristetään hyvätuloisten verotusta sekä myös pääomaverotusta harkitusti

liikennepoliittisen selonteon yhtenä tärkeänä merkityksenä ja tarkoituksena on saada liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä tässä maassa

tämä tarkoittaa sitä että meidän on pyrittävä aktiivisti vaikuttamaan siihen toimintaan että suomalaiset yhtiöt innostuvat tekemään kaivostoimintaa ja valtiovallan tulee aivan kuten tässä mietinnössä sanotaan omalta osaltaan olla kannustamassa ja tukemassa tätä toimintaa

tämä päämäärä on erittäin kannatettava ja kun eduskunta sen sitten hyväksyy omalla päätöksellään siitä pitää tulla myös ohje jota ministeriöt noudattavat kirjaimellisesti ja erikoisesti valtiovarainministeriö joka tähän asti on ollut erittäin suurena jarruna järkevän liikennepolitiikan harjoittamiselle tässä maassa

pitää muistaa että itsenäisen valtion yksi tärkeä tunnusmerkki on että se pystyy valvomaan rajansa niin maalla merellä kuin ilmassa

arvoisa puhemies

pitkään ongelmaksi tunnustettu eläkkeiden verotuksen vääristymä korjataan ensi vuoden alusta ja samalla eläkeläispuolisoiden verotus muutetaan vastaavaa palkkaa nauttivien verotuksen tasolle

siksi on tärkeää että rajoilla on rauhallista ja saadaan sen verran määrärahoja lisää että on riittävä miehistö ja ennen kaikkea riittävän hyvä kalusto

vai onko se sitten esimerkiksi osaomistus jossakin osittain suomalaisten omistamassa yhtiössä vai ostetaanko peräti joku kaivostoimija ulkomailta itsellemme

olen ihmetellyt miksi tätä oikeudenmukaista veronkevennystä on vastustettu hyvin monella taholla

lisäksi talousarvioesityksessä painotetaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kehittymisen turvaamista mikä on nykyisessä työllisyystilanteessa välttämätöntä

toki määrärahalisäykset mitkä on esitetty tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ovat vähäisiä mutta kuitenkin tulevat erittäin suureen tarpeeseen ja kuten sanoin niin mahdollisuuden lisäbudjetteihin pitää olla aina olemassa

niin tai näin joka tapauksessa on aivan välttämätöntä että malmeista saatava hyöty jäisi yhä enemmän suomeen koska jos tätä emme tee me menetämme kansallisomaisuuttamme ulkomaille ja siinä samalla menevät sitten työpaikat ja kansallisvarallisuuskin vähenee

se tulee ottaa tässä selonteossa huomioon ja kirjata koko maan kehitystä tukevat päätökset yksiselitteisesti ja selkeästi

tässä taloustilanteessa olisi hyvä että oppisopimuskoulutukseen satsattaisiin lisää määrärahoja jotta yhdessä valtion ja työnantajien voimin voitaisiin etenkin nuorisotyöttömyyttä vähentää

mietinnössä puhutaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä mikä on ymmärrettävää kaupungeissa ja taajamissa mutta tästä kirjauksesta ei saa tulla maaseutua autioittavaa perustetta tulevia valtion budjetteja laadittaessa

lopuksi toivon että tämän kaivoslain yhteydessä joka nyt pitkän väännön jälkeen saadaan näillä valtiopäivillä hyväksytyksi myös otetaan se mahdollisuus huomioon että seuraavan eduskunnan aikana taran kaivos tuomita oman kotimaisen kaivostoiminnan näiden omien kotimaisten kaivostoimintayhtiöiden käynnistäminen saataisiin liikkeelle kunnolla ja mahdollisimman nopeasti koska se on suomen kansantalouden tulevaisuuden kannalta aivan välttämätöntä

selonteossa mainittua yhdyskuntarakenteen eheyttämistä on syytä tarkastella ja sitä pitää tarkastella hieman tarkemmin

jos sillä tarkoitetaan järkevää taa jama alueitten suunnittelua joukkoliikenteen yleistä tehostamista yhteisen hyvän takia se on erittäin kannatettavaa

matti vanhasen ykköshallituksesta meillä on samanlaisia kokemuksia jolloin heti vaalikauden alussa tehdyillä toimilla saatiin talouden notkahdus korjattua heti tuoreeltaan

samanaikaisesti menojen kasvu on ollut kuitenkin voimakasta jo vuosia

jos eheyttämisellä tarkoitetaan haja asutusalueen olosuhteiden ja liikenneolojen heikentämistä muuttoliikkeen jouduttamiseksi ja maaseudun autioittamiseksi on se erittäin tuomittavaa ja kansakunnan kannalta hyvin epäviisasta

tästähän on peistä taitettu missä sen tulisi olla

mielestäni joensuu tässä asiassa on aivan ylivertainen suomen metsäpääkaupunki ja olisi tämän asian kannalta erittäin hyvä että metsäkeskuksen pääpaikka sijaitsisi joensuussa

jos haluamme kehittää maata tasapuolisesti ja hyödyntää suomen kaikkia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla on koko maan liikenneyhteydet pidettävä kunnossa

kotimaisen puun hankinnan kannalta tärkeä perusvararahoitus ei toteudu toivotulla tavalla valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä

edustaja

se että nyt voimassa olevat euroopan unionin kilpailulainsäädännön vaatimukset tullaan tässä laissa huomioimaan tarkoittaa sitä että metsäkeskukseen muodostetaan erillinen liiketoimintayksikkö joka tekee sen perinteisen liiketoiminnan alalla tapahtuvan toiminnan ja sitten julkista tehtävää varten perustetaan oma yksikkö

on erityisen tärkeää että vaikeissakin taloustilanteissa peruspalveluista pidetään huoli juuri silloin kun niiden tarve on suurimmillaan

herra puhemies

isona puutteena näen mietinnössä perustienpidon ja junaradan korjausrahojen selkeän puutteen

metsätalouden toiminnan turvaamiseksi nyt käytössä olevat lisämäärärahat ovat olleet erittäin tervetulleita ja lisämäärärahojen vaikutus on jo näkynyt maakunnissa lisääntyvinä tiestön korjauksina

hänen itsestäänselvyys että poliisin palvelujen saatavuus heikkenee ja se vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen ja se on väärin

ensi vuodesta tulee vaikea kuntataloudelle

kiinteän määrärahan saaminen teiden ja ratojen vuosittaiseen hoitoon pitää saada tapahtumaan tämän eduskunnan aikana ja mielellään tämän selonteon yhteydessä

kun sisäisen turvallisuuden selontekoa lähiaikoina tullaan tässä talossa tekemään niin näihin asioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota että pystymme turvallisuuden takaamaan kaikkialla tässä maassa hyvällä tasolla

tärkeää on että metsätaloustoiminta suomessa jatkuu tehokkaana ja nimenomaan tämä laki tukee sitä toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla

nykyinen tilanne ei enää voi jatkua näin

pelkkien lisäbudjettien varassa elämisellä en näe olevan kovin suurta tulevaisuutta pelkästään työmaiden suunnittelun kannalta

on huomattava että tämän lain yksi merkittävä tekijä on se että alueellinen toiminta maakunnissa säilyy ennallaan

jos haluamme lisätä kotimaisen puun ja bioenergian käyttöä on välttämätöntä saada maantie ja rataverkko kuntoon

mitä tulee sitten tiedusteluun meillähän on puolustusvoimien puolella ja myös rajavartioston puolella tarvetta hoitaa tiedustelu niin että pystymme varautumaan ulkopuolelta tuleviin uhkiin jo hyvissä ajoin etukäteen

ne toimistot jotka maakunnissa ovat ovat edelleen siellä olemassa tämänkin lain voimassa ollessa ja niitä ei missään nimessä vähennetä vaan niiden toimintaa pyritään tukemaan ja vahvistamaan

tänään tulleet tiedot metsäteollisuuden supistuksista kertovat omalla karmealla tavallaan että olemme laiminlyöneet yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeän rakenteen liikenneväylien parantamisen

osasyynä tehtyihin päätöksiin on varmasti metsäteollisuuden toimintaympäristön rapautuminen joka vuosi vuosi vuoden jälkeen

miksi tavoitteita laaditaan mutta budjetin käsittelyn yhteydessä ne kaadetaan

kuten edustaja jyrki kasvi tässä samaisessa salissa tänä päivänä totesi jossakin puheenvuorossaan se uhka mikä sieltä tulee voi olla jopa suurempi uhka kuin mikä fyysinen uhka rajoihimme kohdistuu

valtio kantakoon vastuunsa sopimuksilla ja näitä tukemalla ja järkevällä veropolitiikalla sekä ottamalla huomioon sosiaalipolitiikan ja terveyspolitiikan tulevaisuuden vaatimukset

herra puhemies

keskustelu kuntataloudesta on mielestäni erittäin hyvä ja sen kannalta äärimmäisen välttämätöntä koska meillä suomessa on paljon kuntia ja nimenomaan maan sisäiset erot ovat todella suuret

näin luotaisiin myös vakautta ja pitkäjänteisyyttä kun suuria hankkeita voitaisiin aloittaa myös laskusuhdanteen aikana jolloin yleensä on tapana supistaa juuri liikennerakentamista pakollisten säästötoimien takia

tämän takia on tärkeää että myös nämä lait jotka koskevat tiedustelua tietoverkoissa pitää tässä talossa panna kuntoon niin että meidän rajavartiolaitoksen virkamiehillä tullin virkamiehillä poliisivirkamiehillä ja puolustusvoimilla on riittävät valmiudet hoitaa tehtäviään ja harjoittaa tiedustelua etukäteen

kunnat järjestävät kansalaisilleen palvelut ja tämä on totta joka puolella suomea

tämän menettelytavan soisi jatkuvan koska jos tässä tapahtuisi tällainen aluehallintoviraston malliin meneminen niin se olisi metsätalouden kannalta joka on suomelle äärimmäisen tärkeä erittäin vahingollinen ja haitallinen tapahtuma

arvoisa rouva puhemies

paras hanke etenee omaa tahtiaan samoin harkinnanvaraisia valtionosuuksia totta kai valtio budjettiinsa ottaa aina silloin tällöin

herra puhemies

ne kuuluvat selkeästi valtion vastuulle eikä niitä saa todellakaan kuntien budjetteihin hiljaa ujuttaa

paras hankkeen tarkkailulla ja hallintovaliokunnan ja eduskunnan ansiokkaalla työllä seurataan mitä tapahtuu tässä maassa mutta ilman järkevää ja vahvaa elinkeinopolitiikkaa ei suomessa ole joka puolella ihmisillä töitä

arvoisa puhemies

on erinomaista että ministeri anttila on jaksanut erittäin vaikeassa ympäristössä maa ja metsätalouden kannalta kuitenkin ajaa näitä asioita eteenpäin ja saanut hyvää tulosta aikaan

suomi hoitaa uskottavasti oman maansa puolustamisen mikä tarkoittaa sitä että meillä on tässä maassa yleinen asevelvollisuus alueellinen puolustus joka takaa sen että jokaista maan neliömetriä puolustetaan olkoon se sitten etelässä tai pohjoisessa

päijännekeitele vesialueen hyödyntäminen jyväskylään rakennettavan biovoimalan kuljetuksiin on erinomainen kohde osoittaa sisävesikuljetusten toimivuus

ne tekevät yhteistyötä niin metsänhoitoyhdistysten metsäyhtiöiden metsänomistajien kuin eri sidosryhmien kanssa niin kunnittain kuin maakunnittainkin

suomen tulee huolehtia omasta meriliikennealuskannastaan sen hyvästä laadusta ja riittävyydestä

siitä lämmin kiitos

toivon arvoisa puhemies että ministeri vastaisi kysymykseeni aiotaanko tällä elinkeinojen kehittämispuolella todella ottaa merkittäviä uusia askeleita että kuntien talous lähtisi positiiviseen kehitykseen koko maassa

uusiutuvat energiat ovat tämän päivän muotisana johon törmää lähes joka päivä ja todellakin silläkin alalla on menty eteenpäin

näin ollen tämän uuden lain laatimisessa on tämä vaativa seikka tullut ottaa erittäin hyvin huomioon ja mielestäni siinä on hyvin onnistuttu